hallitus kyllä leikkaa suomalaista työtä tilattujen lehtien arvonlisäverolla korottamalla työvaltaisten palvelujen verotusta nostamalla bensiini ja dieselveroa leikkaamalla uusiutuvasta energiasta ja yritysten tuotekehityksestä ja niin edelleen

vielä tärkeämpi asia on se että suomalaiset tietäisivät ruuan alkuperän

monissa tutkimuksissa on voitu osoittaa että kuluttajat eivät löydä pienistä teksteistä tai pakkauksista tai niissä ei kerrota mikä on alkuperä ja missä on jalostettu ja missä on valmistettu

kysynkin pääministeri katainen mitä tämä hallitus aikoo tehdä että tällä tavalla voidaan suomalaista työtä ja vaihtotasetta parantaa niin että kuluttaja voi valita suomalaisen tuotteen

alueellisesti suomi on jaettu vyöhykkeisiin ja tätä avustusta valtakunnan eri osissa voi saada eri prosentin mukaan mitä on myöskin kritisoitu

tilanne kuitenkin on niin että kansainvälisestä talouskriisistä johtuen pankit suomessa edellyttävät yrityksiltä entistä vahvempia taseita ja tämän johdosta yritykset eivät kykene investoimaan eivätkä työllistämään ihmisiä

arvoisa puhemies

keskusta on esittänyt että tämä riski toteutetaan niin että on riittävän suuri kasvurahasto josta voidaan riskillä osoittaa rahoitusta näille yrityksille joilla on terve tilauskanta joilla on terve liiketoimintasuunnitelma ja jotka ovat valmiit työllistämään

keskusta jakaa hallituksen huolen euroopan taloudesta mutta sen alle ei saa jäädä suomen etu ja oman pesän hoitaminen

näiden molempien ohjelmien tai erityisesti kansallisen metsäohjelman mahdollistamana suomen metsien puuntuotantokyky ja kasvu ovat tämän viidentoista vuoden aikana selvästi voimistuneet ja sen lisäksi on voitu osoittaa entistä enemmän hehtaareja myöskin metso ohjelmalle eli tätä monimuotoisuutta metsien kasvun voimakkaan lisäyksen lisäksi on voitu pitää yllä

jos ei tehdä näin niin nämä ennusteet mitä suomen pankki tälle vuodelle ja tulevalle vuodelle on tehnyt tulevat toteutumaan

oletteko valmiit harkitsemaan tätä kasvurahastoa

toivon että tämä esitys voisi toteutua ja olen varma siitä että jos se toteutuu niin tämä on kunniaksi suomen työlle ja vaihtotaseelle ja erityisesti se varmistaa metsien kestävyyttä ja terveyttä

arvoisa puhemies

hallitus pisti munat yhteen koriin yritysveron kevennyksellä joka on hyvä asia mutta meillä on valtavasti yrityksiä joidenka taseet eivät ole kunnossa

finnverastakaan ei ole apua

ja toiseksi suomalaiset kunnat ovat olleet merkittävässä asemassa

kuntien elinkeinojen edistäminen on tuottanut monta menestystarinaa suomelle

valitettavasti tällä hetkellä motivaatio kunnissa luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla ei ole kaikkein paras

arvoisa puhemies

kun valtio velkaantuu vienti ei vedä työttömyys kasvaa niin on pakko tehdä joitain toimenpiteitä

julkista taloutta on pakko sopeuttaa ja sillä on pakko synnyttää sitä uskoa että tänne kannattaa investoida tänne kannattaa luoda uusia yrityksiä

sen seurauksena meidän pitää pystyä vastaamaan siitä että ne toimet jotka sisältyvät tähän budjettiin myös täytäntöön pannaan

se että me tässä onnistumme luo uskoa niille ihmisille jotka ovat valmiit pistämään itsensä likoon investoimaan luomaan uusia työpaikkoja ja lähtemään yrittäjiksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän hallituksen ohjelma noin puolitoista vuotta sitten rakentui voimakkaaseen kasvuun jolla valtiontalous oli tarkoitus saattaa pitkällä jänteellä tasapainoon

yhdyn edustaja lehden analyysiin siitä että erilaisen arvopohjan ja erilaisen kulttuurin omaavat maat samassa valuutassa eivät kykene tekemään järkeviä päätöksiä

kun päätöksiä pitää tehdä ajallaan ja kun nyt tiedetään että tämä kasvu ei toteudu ei ole näköpiirissä kansalaiset ja yritykset odottavat hallitukselta sellaisia signaaleja jotka antavat luottamusta pitkälle ajalle jolloin yritykset voivat investoida kansalaiset kokevat olevansa turvassa ihmiset ymmärtävät että he voivat päästä lääkäriin on koulutuspaikkoja ja muita

sen tähden olen eri mieltä kuin edustaja zyskowicz että kyllä tästä että suomi on mukana eurossa osaltaan johtuu se että me joudumme nyt olemaan mukana auttamassa näitä heikompia maita

arvoisa puhemies

edelleen on selvää että kun ekp on ostanut jälkimarkkinoilta näitä luottoja niin kyllä nämä velkojat ovat jo silloin menettäneet ne

aiemmat neuvottelut ovat olleet erittäin vaikeita ja tärkeitä

kuitenkin aiempien rahoituskausien aikana suomen talouteen on syntynyt kasvua

arvoisa pääministeri oletteko valmiit tarkistamaan tätä linjaa joka ei ole toteutunut ja tuomaan sen kaltaisia uusia strategioita jotka lisäävät kansalaisten turvallisuutta ja saavat velan hallintaan

ekp on ostanut markkinahinnalla eikä sillä hinnalla minkä velkoja aikanaan on jättänyt

osittain nämä onnistumiset neuvotteluissa ovat oikeastaan taanneet tätä

nyt kuitenkin nämä neuvottelut käydään tilanteessa jossa suomen talouskasvu ei ole ollenkaan seurannut ruotsin talouskasvua ja kun tästä vuodesta tulee nollakasvu ja ensi vuonna tulee nollakasvu niin nyt näissä neuvotteluissa kun suomen maksuosuus joka tapauksessa lisääntyy olemme elvyttämässä muita jäsenmaita onkin kohtuullista että voimme edellyttää että neuvottelut takaavat sen että vähintään nykyinen rahoitustaso kaikilla pilareilla kaikilla osa alueilla tulee toteutumaan

arvoisa puhemies

tämän ja edellisen hallituksen suuri linjaero on siinä että tämä hallitus vastaa että se suuri asia se suuri missio on rakenteelliset uudistukset

arvoisa puhemies

ja ne rakenteelliset uudistukset kohdistuvat kuntiin mikä tietää sitä että palvelut etääntyvät ihmisten pitää hankkia uusia asuntoja huostaanotot lisääntyvät ja erityisesti heikommassa asemassa olevat ihmiset menettävät palveluja

meillä on valtava osaaminen perustyössä projektityössä tutkimuksessa ja myöskin kokonaisuuksien hallinnassa mutta nyt näitten viimeaikaisten telakkajärjestelyjen johdosta tämä tieto ja taito ja myöskin perustyö ovat hajaantumassa ja jotta nyt tämä hallitaan ja tämä etumatka joka suomella on pystytään pitämään se edellyttää sitä että tämä kokonaisuus hallitaan joku ottaa vastuun

eihän keskusta voi tätä hyväksyä

keskusta lähtee siitä että yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä yhteistyötä pitää lisätä

jokaisen ihmisen pitää kokea että me olemme tasavertaisia ei niin että uhotaan ja määrätään ja taivutellaan ihmisiä vaan pitää suostutella

siksi nyt tarvitaan yhteiskuntaa ja valtiota joka ottaa suojakseen suoritteet projektityöt suunnittelun ja toteuttamisen

tähän asiaan liittyy myöskin se että näin tavallisena maalaisihmisenä kun liikkuu täällä kadulla kuulee rakennustyömailla muuta kuin suomen kieltä ja monet yksittäiset suomalaiset ihmiset ostavat entistä enemmän palveluja lahden takaa esimerkiksi auton huoltoa tai muita tämänkaltaisia tehtäviä

kiinnitän huomiota siihen että kun teemme valtavasti työtä uusien työpaikkojen syntymiseksi samalla meidän pitäisi muistaa että muutamme lainsäädäntöä toimintatapoja ja työmarkkinoita niin että näille työpaikoille voisi sijoittua suomalaisia ja että meidän palvelut olisivat kilpailukykyisiä suhteessa naapureiden palveluihin

arvoisa puhemies

sen tähden tarvitaan kärkihankkeita

harmaan talouden selvittäminen on erittäin tärkeä asia mutta vaikka voimavarat pistettäisiin harmaan talouden selvittämiseen sillä ei saada aikaan kasvua

maailmantalouden nopeasta pudotuksesta johtuen nyt on maltti valttia

tarvitaan yhteisvastuuta

meillä on valittavana joko palkankorotukset tai tämän työllisyystavoitteen hoitaminen ja sen tähden minusta tästä salista ja tästä keskustelusta pitäisi edelleen lähteä kaikilta vakava vetoomus siihen että tehdään ne rakenteelliset uudistukset ja sovitaan yhdessä siitä mitenkä tämä työllisyystavoite tullaan hoitamaan

tarvitaan kaikki ne toimet joilla työllisyyttä voidaan pitää mahdollisimman korkealla

kotimarkkinoiden toimivuus mahdollisimman pitkään on parasta lääkettä työttömyydelle

tänään täällä aiemmin me äänestimme hallituksen budjettiesityksestä

uskotteko te että jos nämä lisäykset olisivat toteutuneet se olisi lisännyt kotimarkkinoilla vakautta ja se olisi lisännyt sitä luottamusta mitä heikommassa asemassa olevat suomalaiset kokevat

me olemme lähteneet siitä että ei ole syytä tyhjentää pajatsoa kerralla

onkin syytä todeta että ettekö te tajua ymmärrä sitä kuka nämä velat mahdollisesti tulevaisuudessa maksaa

siis en vähättele harmaata taloutta

ne jäävät meidän lapsillemme ja tuleville lapsille

harmaa talous on asia joka pitää saada kuntoon ja se on ollut jo useamman vaalikauden aikana oppositiossa olevien eri puolueiden kärkihanke

arvoisa puhemies

miksi terrafamea pääomitetaan

arvoisa puhemies

sen tähden pitää löytää uusia kärkihankkeita jotka vakuuttavat markkinoita jotka lisäävät investointikykyä ja synnyttävät uutta työtä ja työllisyyttä

sen tähden että sille annetaan vielä kesään asti mahdollisuus ja samalla varmistetaan niitten ihmisten työllisyyttä jotka siellä ovat

silloin kun suoritetaan hallittu velkasaneeraus siinähän otetaan huomioon kaikki ne elementit sekä velallisen että velanantajan kannalta joilla esimerkiksi kreikka pystyttäisiin nostamaan sille tasolle että se voisi omaa talouttaan hoitaa

se tietenkin on aiheellinen kysymys mutta tässä hallitus on selvästi lähtenyt siitä että vasta kehysriihen jälkeen mahdollisesti kesäkuussa annettavassa varsinaisessa lisätalousarviossa tähän asiaan palataan

minun on kuitenkin vaikea uskoa että kulttuuriltaan niin erilainen maa niin erilaiset toimintatavat joille kerran on annettu jo mahdollisuus jota se ei hoitanut niin kuin yhdessä oli sovittu välttämättä tekisi sen ellei sitä pakoteta siihen ja sen tähden minusta tämä hallituksen esitys ei ole se oikea tie vaan nyt tarvitaan velkasaneeraus jossa kaikkien keinojen pitää olla mahdollisia

arvoisa puhemies

täällä ovat saaneet tunnustusta sekä manninen että tölli kuntaministereinä ja haluan eduskunnan pöytäkirjoihin antaa tunnustusta myöskin kuntaministeri kiviniemelle

suomen kansa odottaa näinä viikkoina hallitukselta eduskunnalta ja työmarkkinajärjestöiltä ainoastaan sitä kykenemmekö luomaan edellytyksiä muuttuvassa maailmassa ja muuttuvassa suomessa uudelle työlle sellaiselle työlle josta pystytään maksamaan sellaista palkkaa jolla ihminen tulee toimeen

täällä on kiistelty kun on puhuttu vahvasta peruskunnasta pitääkö sen olla iso vai voiko pieni olla

minun käsitykseni mukaan kunnan pitää olla tehokas moottori joka pystyy jakamaan kuntalaisilta kerättävät veromarkat niin tehokkaasti että pystytään synnyttämään ne palvelut joita me täällä olemme säätämässä

niin kauan kuin teette tätä me vaadimme että teidän pitää muistaa että noin kymmenen vuotta sitten jolloinka suomi liittyi rahaliittoon keskustan taholta kerrottiin mikä on se toinen vaihtoehto kerrottiin myöskin tästä vaarasta mitä saattaa seurata kun kulttuuriltaan erilaiset maat pistetään samaan rahaliittoon

hyvät edustajat se ainut tehtävä on tukea hallitusta ja tukea työmarkkinajärjestöjä että he seuraavien viikkojen aikana löytävät ne kultajyvät joilla nämä kaksi loikkaa pystytään tekemään ja jos tässä me kykenemme antamaan tukea niin lopputulos saattaa olla hyvä

silloin pitää hyväksyä se että ei välttämättä suuri voi olla vahva ja tehokas vaan voi olla hiukan pienempikin

kun tämä regulaatio edelleen vahvistuu me löydämme tämän asian tulevinakin vuosina edestämme

arvoisa puhemies

me tunnistamme että euroopassa ja suomessa talouskasvun aikaansaamiseksi pitää tehdä kovia ja suuria päätöksiä mutta tällä syyttelyllä ja eripuralla näitä päätöksiä on hyvin vaikea rakentaa

sen tähden tähän asiaan pitää löytyä joku ratkaisu

pitää löytyä instrumentteja joilla pystytään joko omaehtoista pääomaa tai suoraa rahoitusta tämänkaltaisille yrityksille parantamaan

näihin edellisiin puheenvuoroihin viitaten yhteisvaluutta on mahdollistanut sen että me olemme voineet kuoria kermaa päältä

siitä seuraa se että suomi joutuu holhoukseen komission holhoukseen

kolme vuotta meillä on negatiivinen kehitys ja tämä kehitys pitää saada toisenlaiseksi

mutta ilman muuta me olemme laiminlyöneet rakenteelliset toimet ja uskoneet että sitä velkaa voi saada ja korko on hyvin halpa

arvoisa puhemies

se ei saa aikaan kasvua ja ellei saada aikaan kasvua niin emme saa julkisen talouden alijäämää hallintaan

arvoisa puhemies

samoin ne leikkaukset joita hallitus on tehnyt kuntien valtionosuuksiin joissa kunnat ovat joutuneet heikentämään palveluita ovat lisänneet sisäistä turvattomuutta ja nämä yhdessä ovat vaikuttaneet siihen että me elämme hyvin epävarmassa tilanteessa

kyllä tämän hallituksen ja tämän vaalikauden aikana suomen vastuut ja riskit ovat selvästi lisääntyneet ovat selvästi suuremmat kuin edellisen

jollekin osalle on olemassa vakuudet jotka ovat hyvä asia mutta sen jälkeen selvästi suuremmat vastuut tämän hallituksen aikana kuin edellisen

keskusta tulee budjetin valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä kun tekee oman vastalauseen esittämään toimia joilla tullaan saamaan aikaan kasvua ja samalla tulee tekemään esityksiä joilla se tätä sisäistä turvallisuutta pystyy parantamaan

tämän ja edellisen hallituksen ero on siinä että edellisellä hallituksella oli nöyryyttä ja kunnioitusta eduskuntaa kohtaan

muistan kun itsekin käytin ryhmäpuheenvuoron ja totesin

no nyt voimme todeta

ehkä kannatti hyväksyä irlanti on sieraimet veden pinnan päällä

kun kysyttiin mikä on hintalappu jokainen varsin hyvin tietää että meillä on erityisesti tähän asiaan liittyvä vakava ongelma parikin

te kuitenkin sosialidemokraatit vasemmistoliitto ja kd äänestitte vastaan te lähditte lepikkoon ja risukkoon te olette kääntäneet takkinne

toinen on sukupolvenvaihdos yrityksissä ja sitten on hiukan suurempien metsätilojen sukupolvenvaihdos

meille se oli silloin vaikeata se on nyt vaikeata mutta me haluamme olla tukemassa euta me haluamme tukea euroa mutta meillä on eri lääke

no jokainen tietää että kun tämä laki tulee voimaan monet tekevät verosuunnittelua ja järjestelevät asioita niin että eivät joudu tämän uuden verotuksen kohteeksi eli tulemme menettämään

jokaisen maan pitää pistää taloutensa siihen kuntoon että se on mahdollista

hyvä muuttuu tässä vähemmän hyväksi sekä rahallisen saldon osalta että erityisesti metsätilojen osalta

kun pyrkimys on saada aikaan suurempia kokonaisuuksia jotka voitaisiin ottaa paremmin talouskäytön piiriin nyt tulee tapahtumaan niin että nämä hiukan isommat kokonaisuudet tullaan jakamaan pienempiin kokonaisuuksiin jotta vältytään tältä perintö ja lahjaverolta

arvoisa puhemies

niin kuin tuli todistettua kun sieltä huudettiin että mitä keskusta teki keskusta varasi kunnille selvästi enemmän rahaa kuin tämä hallitus ja keskustaa edeltäneet hallitukset

sen tähden toivon että tässäkin asiassa kun tätä käsitellään voitaisiin ottaa huomioon myöskin nämä mahdolliset menetykset ja ne riskit jotka liittyvät siihen mitenkä tätä alaa tulevaisuudessa voitaisiin kehittää

mutta raha ei yksin riitä vaan jos halutaan kotihoitoa ja omaishoitoa kehittää se edellyttää että resursseja ja painopistettä siirretään mutta sen lisäksi tarvitaan palveluhenkisyyttä johtamiseen ja sellaista johtamista jossa se kotihoito ja omaishoito nostetaan siihen arvoon että ihmiset kokevat että he antaumuksella ovat tekemässä sellaista työtä joka on ihmisarvoista joka korostaa vanhuutta

tämä oma puheenvuoroni osittain lähtee siitä että kuulun siihen joukkoon joka todella pelkää sitä että parin seuraavan vuoden aikana tulemme menettämään suomalaista työtä ja merkittävästi veropohjaa

tässä johtamismielessä tarvitaan uutta asennetta